meillä on hyviä huonoja esimerkkejä maista joissa harmaa talous ja korruptio ovat voineet rehottaa vapaasti

se mahdollistaa investointien tekemisen ja investoinnit edesauttavat tämän hallituksen hyvän paketin tavoitteiden saavuttamista

siellä usein käydessäni olen ihmetellyt sitä mentaliteettia kuinka voidaan päivän kassa kerätä ja sitten mennään ja pelataan se kasinolla ja yritetään rikastua sitä kautta

valtion tuottavuusohjelma on tavoitteeltaan hyvä joskaan se ei ole yltänyt siihen mitkä olivat sen parhaat tavoitteet

poikkihallinnollista tarkastelua eri ministeriöiden välistä yhteistyötä ja sitä kautta tehokkuuden hakemista

konkurssipesät pitäisi kyetä myöskin entistä tarkemmin selvittämään ja siinä samassa kiinnittää huomio näihin saattohoitoyrityksiin

jatkuvasti lehdessä on ilmoituksia että onko yrityksenne ongelmissa jos on niin kyllä hoitaja löytyy

siellä on erilaisia vippaskonsteja joista myöskin verottaja pahimmillaan maksaa vielä oman siivun siihen onnettomaan tilanteeseen ja näin ollen meillä kyllä sitä kenttää riittää

pulliainen täällä totesi niin jo takavuosina näihin asioihin kiinnitettiin voimakkaasti huomiota

en tiedä mistä syystä tähän taloon ja valtionhallintoon ei panostuotos ajatus oikein tahdo istua

miljoona harmaan talouden tutkintaan ja torjuntaan tuo varmasti sen kymmenkertaisena takaisin

satakunnan puolella alueella kansallispuistolla on laaja kannatus mutta varsinais suomessa erityisesti vakka suomessa linjalla pyhärantakustavi puistohanketta vastustetaan jyrkästi

on esitetty ja odotetaan että vakka suomen puoleinen osa rajattaisiin kansallispuiston ulkopuolelle ja samalla hyväksyttäisiin olemassa oleva tahtotila kalastuspuiston toimintaedellytysten turvaamisesta ja edelleen kehittämisestä

merialueella on jo nyt yksityiset luonnonsuojelualueet ja laaja natura verkosto sekä muilla suojeluohjelmilla suojeltuja alueita

lakiehdotus sisältää joitakin myönnytyksiä kuten suhtautumisen merimetsoihin ja harmaahylkeisiin sekä kalastukseen

seutukuntana vakka suomi on useita kertoja kokenut rakennemuutoksesta tulleet kolhut ja jokaisen nousun edellytys on ollut uudistuminen

kalastus ja kalanjalostus on nähty alueella mahdollisuutena ja siksi investoinnit kalastukseen ja siihen liittyvään liiketoimintaan sekä koulutukseen ovat kymmeniä miljoonia euroja rahoittajina valtio eu kunnat sekä yrittäjät

täällä on useassa puheenvuorossa sivuttu suurpetoja

nyt kun se on myöskin budjettikysymys onko meillä rahaa riittävästi vai ei pitäisi selvittää se mikä oikeasti on meidän suurpetotilanne

luonnonkalojen saatavuus ja kalankasvatus ovat elinkeinotoiminnan peruskivet ja siksi lain käsittelyn yhteydessä tulee nämä toiminnot turvata

metsästäjät ovat yhtä mieltä sitten riista ja kalatalousosasto toista mieltä ja sitten vielä ammatinharjoittajat kolmatta mieltä

onko arvoisa ministeri minkään näköistä keinoa löytää tähän maahan yhteinen näkemys siitä mikä on suurpetokanta sitten mikä on sen oikea taso ja millä se asia sitten hoidetaan

uudessakaupungissa on norjalaisten omistama yara lannoitetehdas jonka toiminta ei ole itsestäänselvyys

se joutuu joka päivä lunastamaan oman oikeutensa toimia ja se on kuitenkin myöskin valtakunnallisesti tärkeä asia

siksi tulee huolehtia myöskin siitä että ei nyt käsillä oleva lakiehdotus vaaranna ympäristöasioin tämän tehtaan toimintaa

ei millä hinnalla hyvänsä voida asioita toteuttaa vaan kyllä kaikessa pitää olla kuitenkin järki mukana ja näissä nyt esitetyissä asioissa on järki mukana

siksi myöskin valiokunnan asiantuntijakuulemisella ja seikkaperäisellä mietinnöllä on suuri merkitys jotta tulevaisuudessakin eduskunnan tahto toteutuu

mutta kannattaa kyllä pitää muistissa se että esimerkiksi viime vuoden loppupuolella vaikka meillä oli isojakin vientitoimituksia meidän tuontimme oli suurempaa kuin meidän vientimme

lopuksi kiinnitän erityistä huomiota metsähallituksen korostuvaan rooliin tässä yhteydessä

tämän otan esiin siksi että meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota meidän kilpailukykyyn

metsähallituksella on useita yhtiöitä jotka toimivat avoimilla markkinoilla käyttäen määräävää markkina asemaa

meillä kotimarkkinateollisuutta on voitava elvyttää ja myöskin meidän vientiteollisuutemme kilpailukyvystä on pidettävä huoli

tässä tilanteessa on erityisesti painotettava sitä että metsähallituksen jos laki hyväksytään tulee yhdessä alueen kuntien ja toimijoiden kanssa päästä yhteisymmärrykseen tulevista kehitys ja muista hankkeista koska vain yhteisymmärryksessä voidaan seutukuntaa kehittää

muussa tapauksessa meillä ei ole yksinkertaisesti ostovoimaa eikä mahdollisuuttakaan käyttää energiaa ja niitä palveluita joita rahalla saa

kilpailulain käsittely talousvaliokunnassa oli perusteellinen mutta siinä kuitenkin odotettiin rinnakkain hallituksen lupaamaa tuottaja ja toimialaorganisaatioyhteistyölakia ja kun tätä ei odotuksista huolimatta saatu talousvaliokunta päätyi ratkaisuun jossa todetaan näin

ajokorttilainsäädäntö on tarpeellista käsitellä

tämä tuo mahdollisuuksia myöskin sinne viennin puolelle kunhan me saamme sen uuden teknologian jota tämä ilmastonmuutos investointeineen tarvitsee

jos me saamme sinne uusia innovaatioita ja kykenemme sen monistamaan kansainväliseen kauppaan niin siitä niitä euroja tulee

seurujärven suulla tämä jäi keskentekoiseksi johtuen juuri siitä että tätä virhepistejärjestelmää ei tässä yhteydessä saatu käyttöön

mutta todella euroja pitää olla ja niitä pitää olla enenevässä määrin jotta tämä suomalainen yhteiskunta kykenee toimimaan niin että meillä todella on hyvä tulevaisuus tämän ohjelman

tähän viittaa se että hallituksen esityksen antamisen yhteydessä valtioneuvosto antoi lausuman jonka mukaan hallitus sitoutuu valmistelemaan maa ja metsätalousvaliokunnan mainitseman esityksen

keskustelu on päättynyt

mutta nämä jatkuvasti kiristyvät tutkintojärjestelmät ja erityisesti jatkuvasti korottuvat hinnat jo alkavat olla esteinä nuorten miesten intoon ryhtyä autonkuljettajiksi

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoiksi selonteon

talousvaliokunta edellyttää että hallitus valmistelee hyvässä yhteistyössä työ ja elinkeinoministeriön ja sidosryhmien kanssa tarvittavan lainsäädännön tuottaja ja toimialaorganisaatioiden mahdollistamiseksi mahdollisimman pian

on perusteltua tietenkin että koulutusta tehostetaan koska autot tulevat entistä teknisemmiksi ja myöskin kokonaispainot kasvavat ja siinä mielessä siinä pitää olla hyvä ammattitaito

tämä on tavattoman tärkeä laki siksi että meillä on vahva kauppa ja kauppa sanelee teollisuudelle ehtoja

mutta kuinka kovan koulutuksen myötä se ammattitaito sitten papereilla osoitetaan se on toinen kysymys

teollisuus osaltaan toimii myös kansainvälisillä avoimilla markkinoilla ja sillä ei ole hirveästi ollut viime aikoina kiinnostusta suomalaisen tuottajan asemaan

elikkä tässä varmasti kuljetaan kipurajan yläpuolella jo tällä hetkellä näiden kustannusten osalta ja tällä nimenomaan suomalaisten nuorten miesten intoa leikataan lähteä autonkuljettajaksi

nyt on juuri ollut uutisia siitä että teollisuus pyytää valtiovaltaa turvaamaan sianlihan tuotannon

unionituet maksetaan ja kansalliset tuet maksetaan ja tuottajien pitää saada myöskin tuotantopanoksistaan työstään ja pääomistaan oikea korvaus ja oma palkkansa

toivon mukaan hallitus hyvin nopeasti valmistele

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen

laukkanen kiinnitti varsin oleelliseen asiaan huomiota elikkä perussuomalaisten puuttumiseen tähän täydentävään talousarvioesitykseen ja myöskin tämän vuoden lisätalousarviokeskusteluun

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt

tämä pistejärjestelmä olisi tarpeellinen koska nykyinen on kategorinen järjestelmä jossa kolmesta liikennerikkomuksesta vuoden aikana tai neljästä kahden vuoden aikana on tähän asti seurannut eittämättä ajokielto

kyllä tässä kuntoutusasiassakin pitää elää arjessa sillä tavalla että me tiedämme että veteraanitkin ja invalidit ovat hyvin ikääntyneitä ja heidän kuntonsa heikkenee päivittäin

kyllä jokaisella poliittisella ryhmällä pitäisi olla selkeä talouspoliittinen linja kuinka näitä yhteisiä asioita viedään ja oikea paikka kertoa niistä on juuri täällä salissa

nyt tämä liikennevaliokunnan hyvä linjaus kuitenkin tästä varoituksen mahdollisuudesta varoituksen käyttöönotosta on positiivinen asia ja toivotaan että sitä myöskin järjellisesti käytetään

valtiovarainministeri katainen omassa esittelypuheenvuorossaan vai oliko se siten debatissa totesi että tämä hallitus on säätänyt takuueläkkeen

onhan se niin että jos tuolla pienistä rikkomuksista elikkä nimenomaan näistä rikemaksuista tulevat nämä rikkeet taikka jos sitten vaikka siellä olisi yksi akkukin mukana niin ei se maailma siihen kaadu kunhan se teko ei ole törkeä silloin tätä asiaa voisi järjellisesti tarkastella

rahaa on kyllä kuntoutettavia ikävä kyllä ei enää riittävästi ole

mielestäni näitä kahta asiaa ei voi yhdistää sillä tavalla että takuueläke tulee ja siitä osoitettaisiin maksettavaksi näitä energiaveroja vaan kyllä kansaneläkemaksun poisto yrityksiltä kohdentuu nyt väärin kun pienituloiset joutuvat maksamaan

ja jos työntekijä työtä tehdessään syyllistyy rikkomukseen maksaa siitä sakon ja sitten hänet vielä määrättäisiin kuukauden ajokieltoon näiden pienten rikkomusten seurauksena niin se varmasti syö miestä ja myöskin intoa tehdä sitä työtä

tekesin osalta haluan sanoa sen että siellä ehkä on kuljettu vähän väärään suuntaan

positiivisena asiana voidaan ottaa tässä yhteydessä esiin tämä ajopiirturin manipuloinnin ottaminen kiellettyjen tekojen listalle selkeästi

elikkä nyt tässä kasvuhakuisessa tilanteessa meidän pitäisi myöskin tarttua pieniin huolellisesti valmisteltuihin hankkeisiin ja olla niitä vahvasti tukemassa

se on ihan selkeää että meillä on olemassa ajoaikalait ja muut niitä pitää noudattaa

suuret hankkeet vaativat paljon papereita

pieniä hankkeita voisi viedä pienillä selkeillä paperimäärillä ja tehdä hyviä tuloksia

meillä on aika iso ongelma edessä

meillä on paljon tietoa taitoa osaamista ja sitä kyetään täällä vielä tuotteistamaan mutta tuotteeksi valmistaminen onkin sitten jo eri juttu

joka tapauksessa se perustuu lakiin ja tällaisista jos mistä hyvin tarkkaan sitten kuljettajia sakotetaan

tämän lain kanssa ei voida pitkään elää

nyt käsittelyssä oleva ympäristövaliokunnan mietintö on omalta osaltaan pohdiskeleva mutta ei vastaa kuitenkaan niitä odotuksia joita tänä päivänä maakunnissa tämän lain osalta on

onkin hyvä että valiokunta esittää eduskunnalle selkeää kantaa että tämä virhepistejärjestelmä tulee nopeasti valmistella

arvoisa ministeri onko näkyvissä minkään näköistä toivoa siitä että tästä vihreästä teknologiasta voisi tulla semmoinen puoli nokia

se on jo takavuosina myöskin suomennettu ja sen olisi voinut aika nopeasti kirjoittaa myöskin suomalaiseen lainsäädäntöön sisään

se että päätöksenteko siirrettäisiin ympäristöministeriöön ei ole mielestäni oikea ratkaisu ja sitä ei myöskään useampi keskustalainen ole kannattamassakaan

kun ed

seurujärvi täällä pohdiskeli kuka sitä valtaa käyttää niin tässä kohdin sitä todennäköisesti ovat käyttäneet sitten ministeriön virkamiehet

se että meillä maakunnassa edelleen päätettäisiin kaavoista ja valitusreittinä olisi ympäristöministeriö olisi paljon selkeämpi malli

mutta nyt tämän lausuman jälkeen virkamiehet joutuvat töihin koska eduskunta niin haluaa ja uskotaan että seuraava eduskunta ensi töikseen saa tämän asian uudelleen käsiteltäväksi ja saadaan tämä lainsäädäntö kaiken kaikkiaan vieläkin toimivammaksi koska tähän jää nyt todella iso puute

nyt tässä esitetyssä mallissa siellä olisi sitten aina hallinto oikeus se taho johon voitaisiin valittaa ja silloin kun kaavat on ympäristöministeriössä vahvistettu niin muutoksenhaku ja muutoksen saanti siihen kaavaan kestää ikuisuuksia

elikkä siinäkin mielessä tämä asia on hyvinkin jo oikeusturvankin kannalta kyseenalainen

kullanhuuhdonta on mieluisaa puuhaa ja kuka kultaa ei pyytäisi

mutta täällä eduskunnassa nyt tässä talousvaliokunnan mietinnössä kaivoslain osalta ollut siirtymäsäännös koneellisen kullanhuuhdonnan kieltämisestä lemmenjoen kansallispuiston alueella on saanut aika suuret mittasuhteet ja siksi tämä asia on nyt jälleen täällä suuressa salissa suuren valiokunnan käsittelyn jälkeen

koneellinen kullankaivu sinänsä sillä alueella loppuu kun raukeavat myöskin nämä kaivosoikeudet mutta kaivosoikeuksien voimassa ollessa voidaan hakea kullanhuuhdontalupa joka mahdollistaa kullanhuuhdonnan edelleen ympäristöluvan puitteissa myöskin siellä kansallispuiston alueella

arvoisa herra puhemies

tässä tarkastusvaliokunta on tehnyt todella hyvää työtä ja myöskin tässä mietinnössä niihin asioihin mitä nyt pitää ottaa huomioon itse asiassa kaikkiin jotka valiokunta tähän on kirjannut huomioon otettavaksi on syytä vakavasti suhtautua

tämän vuoksi ehdotan että suuren valiokunnan ehdottamat muutokset hylätään eli eduskunta pysyy asiassa tekemässään päätöksessä

eduskunnan budjettivalta on säilytettävä eduskunnalla ja myöskin tämä ulkopuolelle siirretty rahastoasia on syytä arvioida

edustajien pöydälle on jaettu nimelläni varustettu tämän sisältöinen ehdotus on jaettu edustajien tilalle juka joka kuuluu sananmukaisesti näin

yleensäkin eduskunnan päätäntävallan ulkopuolelle siirretyt valtion asiat on syytä miettiä uudelleen onko tarkoituksenmukaista että ne on kaikki ulkoistettu

kaivosoikeus jonka nojalla harjoitetaan kullanhuuhdontaa raukeaa kuitenkin yhdeksän vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta

elikkä nimenomaan tämän mukaan voidaan kultaa huuhtoa kun siihen haetaan edelleen oikea lupa

nyt menojen osalta tietenkin joudutaan myöskin arvioimaan ja yleensä koko budjetin osalta arvioimaan sitä mikä on valtion kyky pitkässä juoksussa voidaanko jatkaa nykyistä velkaantumista jota nyt on muutaman vuoden aikana vauhdikkaasti tehty

elikkä vyö se on o

näiden toimenpiteiden osalta mitä täällä vuosien saatossa on tehty mielestäni arvioida pitäisi kuitenkin erityisesti asioita jotka viime aikoina ovat nousseet erityisesti esiin

valtio myy voimakkaasti kiinteistöjä ja vuokraa ne takaisin ja siinä on perusteluna että se kiinteistöjen omistaminen ei ole ydinliiketoimintaa

mielestäni valtio ei voi toimia niin että on ydinliiketoimintaa koska se on kuitenkin välttämättömyys

jossain niiden toimistojen ja virastojen on oltava ja siksi on parempi pitää ne omassa omistuksessa ja tietenkin minimoida niitten tilojen tarpeet

elikkä ei tyhjiä kiinteistöjä voi pitää muutamaa virkamiestä varten mutta se onkin sitten eri asia kuinka sitä hoidetaan

liikenneverkkoinvestoinneista on täällä puhuttu ja myöskin valiokunta mietinnössään käsittelee seinäjokioulu rataosuutta ja siitä varmasti saadaan hyvä huono esimerkki kuinka pilkkomalla näitä hankkeita saadaan aikaan tavattoman suuret kustannusnousut elikkä täyttä tehottomuutta

tuottavuusohjelman osalta voi todeta että on helppo yhtyä kantoihin tämän harmaan talouden torjunnan osalta

poliisin osalta kansalaisten turvallisuutta ei saa heikentää eikä myöskään poliisin voimavarojen vähentäminen saa olla se toinen tie että siirrytään vartiointiliikkeiden käyttämiseen entistä enempi

tarkastusvaliokunnan mietintö harmaasta taloudesta on ansiokas

siinä on käytetty paljon asiantuntijoita

siinä on käytetty paljon aikaa

sitä on huolellisesti mietitty

viime aikoina oikeusministeriön virkamiehet ovat lakeja esitellessään yhä useammin painottaneet sitä että tässä on taloudellisuusnäkökulma

arvoisa puhemies

liikenne ja viestintäministeriön hallinnonala on hyvin merkittävä joskin budjettilukuina varsin vaatimaton

tämä varmasti edesauttaa tämän harmaan talouden tutkintaa ja torjuntaa niin että tässä oikeasti päästään eteenpäin

yli rajojen ulottuva talousrikollisuus on hyvin vaikeasti hallittava ja siinä täytyy olla erityisen paljon aktiviteetteja ja myöskin yli rajojen ulottuvaa viranomaisyhteistyötä

kotimaassa harmaan talouden ammattilaiset kulkevat aina askeleen edellä viranomaisia ja siinäkin on paljon mietittävää ja käytettävä sitten myöskin todellisia ammattilaisia kun näitä rikollisia jäljitetään ja sitten tutkitaan

ja kun liikenneministeriön kokonaisbudjetti on noin yhden miljardin niin tässä tämä panostuotos suhde on tavattoman huono

erityistä huolta on kannettava siitä että maakunnallinen yhdenvertaisuus ei oikein kunnolla toteudu

elikkä tässä on iso kenttä jossa pitää toimia mutta jo j

käytin silloin siinä keskustelussa keskustan eduskuntaryhmän puheenvuoron ja jos olisin kaivanut sen puheenvuoroni esille niin varmasti se olisi ihan yhtä paljon töitä antava tänä päivänä kuin silloinkin

siinä on jo kerran hankesuunnitelma vanhentunut ja se on tehty uudelleen ja nyt olisi korkein aika saada se myöskin työn alle

valtion tuottavuusohjelman jota on muutaman vuoden ajan kategorisesti sovellettu ja noudatettu vuoksi on jätetty virkoja täyttämättä ja se on johtanut siihen että myöskin viranomaiset ovat omaa ohjeistustaan löysentäneet ja tämä tarkastustoiminta on jäänyt tämmöisen vähän isomman priorisoinnin varaan

nimittäin siellä on tavattoman isot ruuhkat ja toisaalta siellä on myöskin hyvin merkittävä määrä kuolonkolareita ollut vuositasolla

ja nyt kun liikenneministeriö erityisesti myöskin painottaa turvallisuusnäkökulmia nämä turma alttiit alueet pitäisi myöskin ottaa huomioon

tästä liikenneturvallisuudesta ollaankin tekemässä kansantaloudelle aika loukku

meillä on muutamia selkeitä erityisaloja joissa tämä harmaa talous on erittäin ongelmallinen

tämä on liikenneviraston kanta

tästä seuraa kuitenkin yhteiskunnalle talouselämälle tosi iso lasku

se on ongelmallinen tietenkin sen takia että se jättää suoranaisesti tilittämättä velvoitteensa valtiolle mutta toisaalta se vääristää myöskin tavattomasti kilpailua